kylmässä pohjoisessa maassa on erityisen tärkeää että saamme investointikohteita pohtivalle teollisuudelle myönteisen viestin siitä että teollisuuden energiatarpeet turvataan tulevaisuudessa kohtuuhintaan

direktiivi täydentää unionin muita pimeän työn ja hyväksikäytön ehkäisemistä koskevia toimia

edessä on suuria vielä ratkaisemattomia kysymyksiä rahoituksesta omistusjärjestelyistä palkkaharmonisoinnista sairaalaverkostosta väliportaan hallinnosta lähidemokratiasta ja perusoikeuksiin sovittamisesta

sen tarkoituksena on vähentää laittoman maahanmuuton ja pimeän työn houkuttelevuutta ja samalla suojella laitonta maahanmuuttajaa hyväksikäytöltä

totuus on kuitenkin vielä pahempi

eikö juuri kunnallisiin palveluihin esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon tai psykiatrisiin palveluihin tulisi nyt tehdä näitä tulevaisuusinvestointeja jolla olisi todellakin pitkällä tähtäimellä myös tällainen taloutta elvyttävä vaikutus

siksi tarvitaan hyvää yhteishenkeä hallitus ja oppositiorajan ylittävää yhteistyötä jotta päätöksenteko ei poukkoilisi kulloisenkin poliittisen tuulen mukana

direktiivi kieltää laittomasti oleskelevien henkilöiden työnteon ja määrää näitä työllistäneille työnantajille taloudellisia seuraamuksia

arvoisa puhemies

viime kaudellahan eduskunta linjasi että mitoitus on säädettävä lailla mikäli löytyy yksikin sellainen yksikkö jossa tuo mitoitus ei ole riittävä

arvoisa puhemies

hallitus on siis kehyspäätöksessä linjannut vielä huomattavasti suuremman leikkauksen poliisin rahoitukseen kuin selonteossa nyt poliittisesti linjataan

laittomasti oleskelevien henkilöiden työskentely on unionin alueella keskittynyt tietyille alueille esimerkiksi rakennusalaan maatalouteen siivous ja kotitaloustyöhön sekä hotelli ja ravintola alalle

kysyn teiltä ministeri rehula

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen poliisin rahoituksen keskenään ristiriitaisista esityksistä sekä tarvittavat määrärahalisäykset kehyksiin

voitteko ottaa tämän uudestaan linjattavaksi näiden epäkohtien paljastuttua jotta kaikille ikäihmisille voitaisiin turvata ihmisarvoinen vanhuus

laiton työnteko vähentää julkisia tuloja ja saattaa myös alentaa palkkoja ja heikentää työoloja sekä vääristää kilpailua yritysten välillä

arvoisa herra puhemies

tässä on nyt käsittelyssä kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin liittyviä lakialoitteita ja esittelen tässä omassa puheenvuorossani nyt toimeentulotukea koskevan lakialoitteen

poliisitoimintaan kohdennetut säästöt ovat kestämättömiä kun samaan aikaan toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi

arvoisa rouva puhemies

pimeän työn tekijät eivät voi hyötyä sairausvakuutuksesta ja eläkeoikeuksista jotka perustuvat palkasta pidätettäviin maksuihin

vaikka kansalaisten turvallisuudentunteessa on tapahtunut heikkenemistä haluan kuitenkin muistuttaa että poliisin toimintakyky sinänsä on näihin vuosiin saakka säilynyt edelleen hyvänä sen eri osa alueilla

laiton maahantulo ja turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen ovat merkinneet satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia vastaanottotoimintaan oleskelulupahakemusten käsittelyyn ja myöhemmin kotouttamiseen

mielenterveys ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää

terveys ja sosiaalitoimesta voidaan saada pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä vahvistamalla nyt ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja

muun muassa tämän vuoksi laittomasta työnteosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä vakavastakin hyväksikäytöstä ei mielellään oma aloitteisesti kerrota

tämä on ollut välttämätöntä ja väistämätöntä mutta eikö samalla tulisi huolehtia myös koko väestön turvallisuudesta

viranomaisten suorittaman valvonnan ja tarkastusten pohjalta saatujen tietojen mukaan ulkomaalaisten luvaton työnteko on suomessa suhteellisen pieni mutta silti vakava ilmiö

arvoisa herra puhemies

ja tietysti meillä kaikilla on myös oma vastuumme siinä että emme myöskään kansalaisia väärillä uhkakuvilla pelottele

lisäksi ehdotamme että tämä säännös säädettäisiin pysyväksi

lähes pysähdyksissä olevaan paras hankkeeseen on nyt pantava lisää vauhtia kuntapalvelujen turvaamiseksi kaikkialla maassa

kyllä poliisi edelleen kykenee toimimaan mutta ei kykene ellei näistä resursseista pystytä pitämään kiinni nimenomaan tulevina vuosina ja siihen kohdistuu se merkittävä huoli

direktiivin soveltamisalaan kuuluvia täysin laittomasti oleskelevia työntekijöitä on puolestaan tavattu valvontaoperaatioiden yhteydessä koko maassa vain yksittäistapauksina

haluan vielä sen todeta että liikkuvan poliisin lakkauttamisella ei liikennevalvontaa vähennetty

lakiesitys liittyy lisäksi tämän vuoden alusta voimaan tulleeseen esitutkinta pakkokeino ja poliisilain kokonaisuudistukseen ja sillä päivitettäisiin tullin rikostorjuntaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan myös näihin lakeihin tehtyjä muutoksia

hallitus ei taannoisessa kehyspäätöksessään varsinaisesti lisännyt poliisin määrärahoja nykyisestä vaan ainoastaan vähensi hallitusohjelman kehyksiin sisältyneitä säästöpäätöksiä

se on aivan harhaluulo jota on tahallisestikin pidetty yllä vaan näistä henkilötyövuosista kyllä pidettiin kiinni ja jopa eduskunnan päätöksellä kirjattiin ihan tarkat henkilötyövuosimäärät

arvoisa puhemies

onkin huomattava että direktiivi ei suoraan kohdistu suomessa ajankohtaisiin ulkomaisen työvoiman käytön ongelmiin jotka liittyvät asianmukaisten palkka ja muiden työehtojen turvaamiseen

on tärkeää pohtia millainen ennalta ehkäisevä vaikutus tällä lainsäädännöllä on eläinsuojelurikoksiin koska tärkeintähän olisi vaikuttaa siihen että eläimet eivät joutuisi turhien kärsimysten kohteeksi

terrorismin venäjän kehityksen ja kyberuhkien ohella ei pidä unohtaa arjen suurinta uhkaa sisäiselle turvallisuudelle

se on sitten tietysti eri asia jos kaiken kaikkiaan poliisien määrä vähenee sitten meillä kyllä vähenevät joka sektorilta resurssit

tullin rikostorjunnan nykyisistä toimi valtuuksista määritelmistä ja eri tiedonhankintamenetelmien käyttöedellytyksistä esitetään säädettäväksi nykyistä huomattavasti täsmällisemmin ja kattavammin

taisteluosastokonseptiin tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet koulutuksellista hyötyä puolustusvoimillemme mutta onhan tämä kaiken kaikkiaan kallis järjestelmä pelkkänä harjoitustoimintana

etuoikeutetun ansiotulon tarkoituksena on edistää henkilön mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan pienillä omilla ansioilla ja sijoittumista myöhemmin työelämään pysyvämminkin

pariisin terrori iskut viime syksynä muistuttivat meitä järkyttävällä tavalla siitä mihin terroristijärjestö isil pyrkii ja mihin se kykenee

haluan todeta myös sen että olisi erittäin hyvä että maahanmuuttajataustaisia ja eri etnisten ryhmien edustajia saataisiin poliisiin ihan samalla tavalla kuin tuo naisten mukaan tuleminen

eläinsuojelurikoksissa on aika usein kysymys tilanteista joissa rikoksentekijän yleinen elämänhallinta on heikkoa

uudistuksessa kiinnitetään myös entistä tarkempaa huomiota perus ja ihmisoikeuksien suojaan sekä toisaalta päivitetään tullin toimivaltuuksien sääntely vastaamaan esitutkintalaissa pakkokeinolaissa ja poliisilaissa säädettyä

tämä hallituksen esitys jossa pannaan siis toimeen työnantajasanktiodirektiiviä on laadittu laajapohjaisen yhteistyön tuloksena

määräaikaisesti voimassa olleen säännöksen on huomattu johtaneen toimeentulotukiasiakkaiden aikaisempaa oikeudenmukaisempaan kohteluun työssäkäyvien asiakkaiden toimeentulotuen kohtuullisempaan tasoon ja myös kannustavuuden lisäämiseen mikä on tietysti se päätarkoitus tällä lailla

selonteosta löytyy lyhyt ylimalkainen kappale siitä miten suomen näkemyksen mukaan tätä konseptia tulisi tulevaisuudessa kehittää mutta toivon että te ministeri avaisitte hiukan enemmän tätä esimerkiksi sitä millä tavalla tätä yhteisrahoituksen lisäämistä voitaisiin kehittää

hänellä saattaa olla mielenterveyshäiriöitä ja hänen lähipiirinsä myös esimerkiksi huolettavat lapsensakin saattavat näistä puutteista kärsiä

alkoholin saatavuuden laajentaminen lisää kulutusta poliisien työkuormaa alkoholihaittoja turvattomuutta ja yhteiskunnan kustannuksia

sisäasiainministeriön koordinoimaan hallituksen esityksen valmisteluun ovat osallistuneet työ ja elinkeinoministeriö oikeusministeriö sekä sosiaali ja terveysministeriö

vaikka euroopassa tapahtuvat iskut ja niiden uhka herättivät suomessa suurta huomiota on muistettava missä isil levittää eniten hävitystä

varsinkin tuotantoeläimiin kohdistuvissa rikoksissa kyse voi olla uupumuksesta mikä on aika tavanomainen ongelma maatalousyrittäjien parissa

on erittäin tärkeää että esitutkintaviranomaisten rikostorjunnan toimivaltuuksista sekä tiedonhankintakeinoista ja menettelyistä säädetään kattavasti ja mahdollisimman yhdenmukaisesti

yhteiskunnan resursseja voidaan säästää ja inhimillistä kärsimystä vähentää puolestaan silloin kun perheiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointia ja jaksamista tuetaan ja kun kansalaisia yhdistävät elämää kantavat arvot

se poliisin tärkein ase on suu eli hänen täytyy pystyä kommunikoimaan hyvin ja tietysti tuo hyvä kielitaito on aivan erityisen tärkeä asia

työoikeuteen liittyvät säännösehdotukset on valmisteltu erikseen työ ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä

taisteluosastojen käytöllehän on kaksi vaikeaa edellytystä toisaalta nämä kustannukset jotka lankeavat erityisesti johtovaltiolle ja sitten kysymys poliittisesta yhteisymmärryksestä

näissä tilanteissa tietysti rangaistusuhalla ei ole niin suurta vaikutusta kun on kysymys ihmisen mielenterveyden pettämisestä

suurin osa direktiivin velvoitteista täyttyy jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla mutta eräät direktiivivelvoitteet edellyttävät muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön

tietolähteiden käytöstä tullirikostorjunnassa säädetään lain tasolla yhdenmukaisesti suhteessa poliisilakiin ja pakkokeinolakiin

arvoisa puhemies

sen sijaan törkeän tekomuodon säätäminen ja rangaistusten ankaroittaminen varmasti vaikuttavat parhaiten juuri tällaiseen suunnitelmalliseen häikäilemättömään ja laskelmoivaan eläinsuojelurikollisuuteen

etuoikeutetun tulon käyttöönotto on hyödyttänyt erityisesti yksinhuoltajanaisia eli kannustanut heitä hankkimaan pieniä ansiotuloja

kun britannialla on nyt käymistila menossa suhteessa euroopan unioniin niin miten näette että se vaikuttaisi mikäli tällainen mahdollinen tositilanne tulisi vastaan tämän vuoron aikana

sitä että hätäkeskukseen soittavalle vastataan kohtuullisessa ajassa sitä että poliisi ambulanssi tai paloauto saapuu nopeasti paikalle tai että poliisi ylipäänsä ottaa tapahtuneen rikoksen tutkittavaksi

tietolähteen ohjattu käyttö mahdollistettaisiin myös tullirikosten torjunnassa

direktiivin täytäntöönpano edellyttää sisäasiainministeriön työ ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön toimialaan kuuluvan lainsäädännön muuttamista

viime syksynä nähty etenkin irakilaisten turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu kertoo siitä että kaukaisiltakin vaikuttavat sodat ja levottomuudet vaikuttavat myös suomeen

salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ilmoittamisesta säädettäisiin uuden poliisilain tavoin nykyistä tarkemmin ja laissa säädettäisiin myös niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttämisestä

siinä mielessä varmasti paikkansa ansaitsee tämä lainmuutos

selonteossa ehdotetaan poliisin tehtävien poliittista priorisointia että eduskunta päättäisi mitkä tehtävät poliisi voi jättää hoitamatta resurssipulassa

tässä ulkomaalaislakiin ehdotettava muutos koskee harkinta ajan antamista ja oleskeluluvan myöntämistä laittomasti työskennelleelle henkilölle direktiivin edellyttämällä tavalla ihmiskaupan uhreja vastaavalla menettelyllä

juuri näiden taloudellisesti hyvin haavoittuvien talouksien tukemiseksi on mielestäni perusteltua korottaa tätä etuoikeutetun tulon rajaa nykyisestä

heikkinen tuossa omassa puheenvuorossaan ja luulen että olen juuri tuon saman kunnan tilannetta vanhustenhoidon hankinnan osalta myös seurannut

toinen vaihtoehto on että ensilinjassa oleva viranomainen esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjä joutuu priorisoimaan kenelle annetaan apua

hallituksen esityksessä tullin rikostorjunnan salaiseen tiedonhankintaan liittyviä toimivaltuuksia esitetään laajennettavaksi jonkun verran

myös työttömiä kahden henkilön talouksia ajatellen nykyinen etuoikeutetun tulon määrä on riittämätön toteuttamaan nuo aiotut vaikutukset

menettely ei suinkaan koskisi kaikkia laittomasti työskennelleitä vaan direktiivin mukaisesti ainoastaan tapauksia joissa on esiintynyt erityistä hyväksikäyttöä tai joissa työntekijä on ollut alaikäinen

poliisin hätäkeskusten ja rajavartiolaitoksen toimintakyvyn säilyttämisessä nykyisellään ei ole kysymys miljardien tai satojen miljoonien eurojen vuosikorotuksista

valtioneuvoston selonteossa tuodaan esille ranskan avunpyyntö pariisin terrori iskujen johdosta

tullirikostorjunnassa esitetään uusina toimivaltuuksina oikeutta käyttää peitetoimintaa ja valeostoa sekä tietolähteen ohjattua käyttöä

jotta työelämän ulkopuolella olevat toimeentulotukea saavat henkilöt pystyisivät ottamaan ja heidän kannattaisi ottaa vastaan tilapäistä tai hyvin pienen tuntimäärän tarjoavaa esimerkiksi osa aikaista työtä on etuoikeutetun tulon määrää nostettava kannustavammaksi

lissabonin sopimuksen avunantolauseke on maallemme tärkeä

lupa myönnettäisiin tapauskohtaisen harkinnan mukaan siksi ajaksi kun kantelumenettelyt työnantajaa vastaan kestävät ja henkilöiden edellytetään tekevän yhteistyötä rikosoikeudellisissa menettelyissä työnantajaa vastaan

muutaman kymmenen miljoonan euron panostuksella kyetään varmistamaan sisäinen turvallisuus niin ettei virkamiesten tarvitse kirjoittaa turvallisuuspoliittisia kauhuskenaarioita

kyllähän tästä ongelmasta paljon puhuttiin silloin kun tätä lakia aikanaan säädettiin ja silloin jo esitettiin tätä korkeampaa kynnysarvoa mutta jostakin syystä sitten ei silloin vielä riittävän laajasti ymmärretty tätä ongelmaa

euroopan maiden vakava suhtautuminen avunantovelvoitteeseen parantaa myös omaa turvallisuuttamme

peitetoiminnan ja valeoston käytännön toteutuksesta vastaisi kuitenkin poliisi tullin esittämän pyynnön perusteella lukuun ottamatta yksinomaan tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa ja valeostoa jotka tulli voisi suorittaa keskusrikospoliisin päätöksellä itsenäisesti

uskon että samalla siinä tarjoutuu myös mahdollisuus pysytellä työelämän tuntumassa jollain tavalla kiinni ja toivon mukaan sitten työllistyä täysipäiväisesti myöhemmin

kiitos arvoisa puhemies

suomen osallistumisen jatkaminen ja operaation vahvuuden lisääminen irakissa on hyvä tapa vastata ranskan avunpyyntöön

mutta todellakin edelleenkin meille voi tulla aivan näitä samoja ongelmia koska tämä kynnysarvo tähän edelleenkin jää

esityksessä ehdotetaan että seuraamusmaksun ja siihen liittyvät kolmannen maan kansalaisen palauttamiskustannukset määräisi työsuojeluviranomaiselta ja poliisilta saatujen tietojen perusteella maahanmuuttovirasto

kyllä tässä kilpailuttamisessa pitäisi pystyä nimenomaan silloin kun puhutaan niin herkistä asioista kuin esimerkiksi vanhustenhoidosta ihmisten hoidosta näihin kriteereihin ottamaan myös näitä inhimillisiä arvoja mukaan esimerkiksi se miten kaukana omaisista nämä hoidettavat henkilöt joutuvat elämään

peitetoiminnan ja valeoston avulla saadut tiedot poliisi luovuttaisi tullille tullirikoksen estämiseen ja selvittämiseen käytettäviksi

omasta uskottavasta puolustuskyvystä huolehtiminen ja sotilaallisen yhteistyön lisääminen kumppanimaidemme kanssa on yhtä tärkeää kuin ennenkin

pidän tätä panostusta valtion budjettiin nähden varsin maltillisena ja kohtuullisena mutta sillä olisi kuitenkin selvästi helpottava vaikutus näihin yksittäisiin kotitalouksiin

hallituksen esityksessä ei siis esitetä tullille omia peitetoimintaan ja valeostoon liittyviä valmiuksia ja organisaatioita

olemmekin vastauspuheenvuorot vielä edustajille räsänen ja erkki virtanen toivio uskoa siihen tuo sitten edustaja tiusanen ja sen arvoisa puhemies

direktiivin mukaiset seuraamukset koskevat sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä jotka ottavat palvelukseensa muita henkilöitä liiketoimintaansa varten ja myös yksityishenkilöitä näiden antaessa työtä esimerkiksi kotisiivoojalle

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

suomalaiset sotilaat toimivat muutaman kymmenen kilometrin päässä rintamalinjasta ja itsemurhaiskut ovat mahdollisia koulutustukikohtien ulkopuolella

ja myös sitten se tulee huomioida että esimerkiksi vanhustenhoidossa on hyvin tärkeää varsinkin dementoituneiden henkilöiden kohdalla pysyvyys että ei kilpailutilanteiden vuoksi halvemman tarjouspyynnön tullessa heitellä ihmisiä paikasta toiseen

he tekevät arvokasta työtä esimerkiksi diabeteshoitajat mutta korostan sitä että esimerkiksi diabeteksen tai vaikkapa verenpainetaudin seurannassa tarvitaan muutakin kuin sitä farmakologiaosaamista jota he tässä lisäkoulutuksessa saavat

yksinomaan tietoverkossa tapahtuvan peitetoiminnan ja valeoston tulli toteuttaisi siis itse mutta menetelmien käyttämisestä päättäisi keskusrikospoliisin päällikkö tullin esityksestä

seuraamuksia ei kuitenkaan koidu jos työnantaja on huolehtinut velvollisuuksistaan eikä tiennyt esimerkiksi oleskeluluvan olevan väärennetty

poliisin taloudellisen tilanteen parantamiseksi laadittiin kolmiosainen kokonaisratkaisu joka pyrkii eroon sellaisista vanhoista toimintatavoista joissa poliisin resurssit ovat perustuneet tempoilevaan lisämäärärahojen laskemiseen ja anomiseen

yksinomaan tietoverkossa tapahtuvan peitetoiminnan ja valeoston toimivaltuudet parantaisivat merkittävästi tullin mahdollisuuksia torjua jatkuvasti kasvavaa internetin kautta tilattavien kiellettyjen tuotteiden laitonta maahantuontia

siinä tarvitaan neurologian ihotautien sydän ja verisuonitautien endokrinologian osaamista jota lääkärikoulutuksen aikana tuon kuuden vuoden koulutuksen aikana hankitaan ja tuon koulutuksen jälkeenkään lääkäri ei välttämättä vielä ole kovin osaava näissä tilanteissa

taistelijoita on myös palannut ja suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden joukossa on yksittäisiä henkilöitä joita epäillään taisteluihin osallistumisesta ja sotarikoksista irakissa

seuraamusmaksua ei myöskään määrättäisi sille jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai sille joka on tuomittu samasta teosta lainvoimaiseen rangaistukseen

jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä hallitusta vetävä pääministeri valittiin käytännössä keskustan puoluekokouksessa eikä kansanvaltaisesti tuoreen eduskuntavaalituloksen pohjalta

mutta tiedämme että merkittävimmät kustannukset tulijavyörystä ovat kuitenkin vasta tulossa siinä vaiheessa kun myönteisen päätöksen saaneita ryhdytään kotouttamaan ja kielteisen päätöksen saaneita palauttamaan

uhkailut eivät saa vaikuttaa päätöksentekoomme

uhkakuvat tulee kuitenkin huomioida ja varautua niihin erityisesti vahvistamalla maamme sisäisen turvallisuuden valmiuksia

poliisin budjettiahan on perinteisesti vuosittain korjailtu joko hallituksen toimesta tai sitten eduskunnassa pienillä lisämäärärahoilla työllistämisrahoilla tai erillisillä lisäbudjeteilla

lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia siten että lähetetyn työntekijän työnantaja olisi velvollinen maksamaan työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun

hallituksen vaihtuminen perustui entisen pääministeri vanhasen kokonaisarvioon mutta emme tiedä edes sitä koskiko kokonaisarvio yksityiselämän keskustapuolueen vai maan tilaa

on niitä jotka sen terveyskeskuksen rakenteen vuoksi joutuvat sitten käymään siellä lisäkoulutetun sairaanhoitajan vastaanotolla kun sinne terveyskeskukseen ei edes saa lääkärille aikoja

edellä mainitun peitetoiminnan ja valeoston yhteydessä tehtävän tiiviin yhteistyön lisäksi ehdotetulla lailla on tarkoitus lisätä ja selkiyttää tullin ja poliisin välistä yhteistyötä laajemminkin rikostorjunnassa

kysynkin teiltä valtiovarainministeri stubb arviota siitä miten suuret kehykset ylittävät menolisäykset ovat lähiaikoina odotettavissa nimenomaan näihin kotouttamismenoihin

turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön osallistuminen ja operaation vahvistaminen irakissa tuo lisäkustannuksia vaikka suuri osa voidaan kattaa olemassa olevien määrärahojen puitteissa

oikeusministeriön osalta ehdotettava muutos koskee sakon täytäntöönpanosta annettua lakia eli seuraamusmaksua koskevan päätöksen täytäntöönpanosta huolehtisi oikeusrekisterikeskus